sitten täällä on tuotu esille mahdolliset väärinkäytökset rahankeräyslupien ja rahankeräyshankkeitten yhteydessä ja se on tietenkin tunnustettava että niitä valitettavasti on ilmennyt

tässä yhteydessä on pakko nostaa esiin laajemminkin kaivostoimintaan liittyvät lupaongelmat

kun täällä keskustelussa on nyt tuotu esille myös hallituspuolueista se että kaivataan parlamentaarista valmistelua kokoomusta lukuun ottamatta niin toivoisin todella että tästä eteenpäin lähdettäisiin tätä kuntauudistusta viemään niin että tämä hanke nyt pysäytettäisiin ja puhtaalta pöydältä parlamentaarinen valmistelu käynnistettäisiin

ne kohdistuvat ennen muuta pohjoiseen suomeen ja lappiin jossa lupaavia malmiesiintymiä on löytynyt ja vuosikaudet siellä ovat pienemmät ja suuremmat kaivosyritykset etsineet malmia ja löytäneet sitä ja myös uusia kaivoksia on syntynyt

mutta ei tämä nykyinenkään järjestelmä niitä kokonaan estä ja emme me voi tätä yhteiskuntaa ja meidän lupajärjestelmää ja lainsäädäntöä rakentaa sen varaan että pyrimme pelkästään rakentamaan siitä niin monimutkaisen järjestelmän että yksikin väärin toimiminen tai rikollinen toiminta siellä pystyttäisiin estämään

nyt kuitenkin meillä on valitettavasti sellainen tilanne osassa erittäin merkittäviä jopa kymmenien miljardien arvoisia malmiesiintymiä että kun kaivosyhtiöllä on ollut tarvetta jatkaa malminetsintää jotta voidaan määritellä ne malmialueen rajat ja kun valtion kaivosviranomainen tukes on myöntänyt tämän malminetsintäluvan niin välittömästi pari muuta valtion viranomaista on valittanut tästä kaivosluvasta työllistäen neljännen valtion viranomaisen eli oikeuslaitoksen jopa vuosiksi

arvoisa puhemies

sitten jos me muuttaisimme tämän rahankeräystoiminnan luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi niin siinäkin tapauksessa meillä olisi mahdollisuus rakentaa kyllä kontrollimuotoja joilla takaisimme sen että törkeimmät väärinkäytökset kyllä nopeasti paljastuisivat sieltä

tässä nimittäin käy niin kuten edustaja kantolakin totesi ehkä vähän eri merkityksessä että nyt eri yritysmuodot asetetaan eriarvoiseen asemaan

arvoisa puhemies

muun muassa voitaisiin vaatia vuosittain tilitystä kerätyistä varoista ja tämä tilitys pitäisi vaikkapa hyväksytyn tilintarkastajan sitten tarkastaa ja vahvistaa lausunnollaan että on noudatettu rahankeräyslakia ja niin edelleen

yhteisöiltä eli osakeyhtiöiltä peritään kommandiittiyhtiönä jos harjoitat toimintaa ei tarvitse maksaa eikä avoimen yhtiön eikä toiminimen harjoittajan

meillähän on valtioita jotka ovat tunnetusti hyvinkin demokraattisia ja siellä saattaa olla yhden henkilön vaalipiirejä sillä lailla että voittaja vie kaikki äänet ja he pitävät kuitenkin sitä aivan oikeudenmukaisena ja demokraattisena järjestelmänä

tämä voi aiheuttaa sen että yksittäiselle yrittäjäperheelle tulee kohtuuttoman suuri maksu jos sattuu olemaan useita yrityksiä kuten täällä on todettu

arvoisa puhemies

nyt tarvitsisi saada nämä talouden pyörät pyörimään

jos nyt olisi hyväksytty se aikaisemman hallituksen esitys niin se olisi johtanut muun muassa sellaiseen erikoiseen tilanteeseen että lapista olisi valittu kristillinen ehdokas joka sai vain muutama sata ääntä ja sitten täältä etelästä olisi tippunut kristillinen ehdokas joka sai tuhansia ääniä

olisi ilman muuta järkevää ja kaikin puolin suotavaa että valtion viranomaiset keskenään ennen lupaprosessia ja luvan myöntämistä keskustelisivat toistensa kanssa ettei käy niin että valtion eri viranomaiset valittavat jatkuvasti toistensa myöntämistä luvista

nyt kun arvoisa ministeri totesi että tässä ollaan suunnittelemassa vielä perustuslain muutosta niin haluan kyllä jo etukäteen todeta että kun näin vähän hallitus kunnioittaa parlamentarismia ettei edes tätä uudistusta ole valmis tekemään yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa niin ei kyllä pidä enää avata portteja että tehdään vielä rajumpia muutoksia

nyt sitten hallitus esittää viikon päästä muutosta on toki muitakin muutoksia jossa nimenomaan poistettaisiin tuo sana että ei tarvitse olla yksinomaan yleishyödyllistä tarkoitusta

sen ymmärrän että oikeusvaltiossa pitää olla mahdollisuus luvista myös valittaa tiettyyn rajaan saakka se on osa tätä meidän järjestelmäämme mutta se että valtion eri viranomaiset toisten valtion viranomaisten luvista valittavat ei mene minun järkeeni

tämähän tuntuu aika erikoiselta mutta toki ymmärrän että taustalla on aikaisemmin tehtyyn muutokseen jäänyt pieni tekninen kömmähdys ja sillä se nyt korjataan

mielenkiintoista vain on että jos näiden voimaantulot eivät mene ihan käsi kädessä niin kuin eivät varmasti mene niin tässä vaatii omanlaistaan koreografiaa että saadaan tämä muodollisesti ihan fiksusti hoidettua että kun täällä on voimassa olevan lain vertailuteksti tällä hetkellä tässä lakiesityksessä hallituksen esityksessä niin sehän ei nyt tällä hetkellä voimassa olevaa lain tekstiä vastaa mutta vastaa tavallaan sitä mikä nyt on täällä eduskunnassa sisällä mutta jota ei toki vielä ole hyväksytty

sen takia olen erittäin pettynyt että nytkin täällä eduskunnassa myös kaivostoimintaa koskettava mutta kaikkea taloudellista toimintaa koskettava ympäristönsuojelulaki joka on parhaillaan käsittelyssä ei tuo minkäänlaista helpotusta ja järkeä näihin lupaprosesseihin

tämä ei sinänsä ole todellakaan tähän asiaan liittyvä tärkeä huomio enemmän vain tämmöinen mielenkiintoinen asia jonka huomasin kun mietin että nämä tulevat näin peräkkäin

arvoisa puhemies

vielä tähän loppuun haluan tuoda esille sen että kun puhutaan sitten suuresta kokonaisuudistuksesta jolle näen itse tarpeen niin itse olen kuitenkin rajaamassa sitä niin että haluaisin että ei meillä tulevaisuudessa yhteiskunta kehittyisi siihen suuntaan että sen toiminnan joka tällä hetkellä ollaan lakisääteisesti verovaroilla kustantamassa vaikkapa meidän sosiaali ja terveyshuollon tai koulupalvelut etelään lentäisi siihen suuntaan että sitten niitten ja koulupalvelujen ylläpitämiseksi tarvitsisi kansalaisilta kerätä varoja rahankeräyslain perusteella vaan kyllä pitäisi turvata että meidän perustuslainkin takaamat oikeudet oikeus sosiaaliturvaan koulutukseen ovat asioita joita valtio verorahoilla tulevaisuudessakin turvaisi eikä tarvittaisi edes niitä täydentäviä keräyksiä vaan ne varat joita kerätään rahankeräyslain perusteella tulisivat sitten muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen

useimmat sijoitukset tuottavat tappiota jota ei saa vähentää kuin luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna

vähennystä ei siis saa tehdä muista pääomatuloista eikä tietenkään ansiotuloista

useinhan näissä yhtiöissä jo osakkeen arvon määrittäminen on erittäin hankalaa ja koko liiketoiminta selvästi riskisempää kuin suuremmissa ja listatuissa yhtiöissä

arvoisa puhemies

kun katsoo stubbin hallitusohjelmalinjauksia joissa valtio on satsaamassa aika lailla miljoonia tai satoja miljoonia länsimetroon siellä on tampereen raitiotie siellä on pisara rata niin ei tästä ainakaan tule sellainen käsitys että nyt kun tulee työpaikkaomavaraisuuskriteeri niin valtio jotenkin olisi luopumassa näistä infrakustannuksista jotka kuuluisivat kunnalle

se on tampereen kaupungin joukkoliikennehanke ja totta kai jos se nähdään tarpeelliseksi ja järkeväksi sitä voi valtio tukea mutta ei tässä ainakaan sellaista linjamuutosta ole tehty että nyt sitten jotenkin valtio vetäytyisi näistä

kokemuksesta voin todeta että kun tehdään sukupolvenvaihdos tai omistajanvaihdos kun tulee uusi omistaja nuorempi sukupolvi usein yritystä lähdetään eri tavalla kehittämään

arvoisa puhemies

tällöin saattaa syntyä uusia liikeideoita jopa uusia liiketoimintoja olemassa olevaan yritykseen ja on erittäin harmi että tällainen yritys ei pääse hyödyntämään nyt hallituksen esittämää verokannustinta

voi kysyä niinkin jos meillä on keskuskaupunki johon on ihan luonnollisesti valtionhallintoa ja aluehallintoa ja sairaanhoitopiiriä ja muuta toimintaa keskittynyt niin onko oikein että se keskuskaupunki saa ne työpaikat yleensä paljon verotuloja myös ja sitä palkitaan myös sitten tämmöisen kriteerin kautta vielä aivan erikseen

kun tehdään yrityskauppoja kauppahintahan tuloutuu monesti yrityksiin yhtiöihin jotka sitten saattavat sijoittaa ja sijoittavat rahojaan muun muassa pk sektorille tai erilaisiin toimintoihin tai kiinteistöihin

arvoisa puhemies

pidän hieman erikoisena sitä kannanottoa minkä edustaja koskinen tässä toi esille että nyt pitäisi jotenkin tämä hallituksen sekava sote uudistus erottaa tästä rakennelaista ja käsitellä näitä erikseen koska me olemme täällä käsittelemässä hallituksen täydentävää esitystä juuri sen takia että oikeuskansleri lausui että eduskunnalla ja kunnilla pitää olla riittävät tiedot tästä sote uudistuksesta jotta voidaan rakennelakia käsitellä

tälle ei löydy sellaisia perusteita että voitaisiin varmistua että tämä kohdistuu juuri niihin kustannuksiin joita kiistatta syntyy

tästä puuttuu siis sellainen linkki tähän syyhyn ja perusteeseen mihin ollaan nyt sitten tätä rahaa ohjaamassa jotta voisimme varmistua eduskunnassakin että se oikeaan paikkaan menee

nyt tämä kannustin pakottaisi tällaisen sijoittajan ekana tulouttamaan rahaa tästä yhtiöstä jonka jälkeen hän voisi vasta hyödyntää tämän bisnesenkelikannustimen

tämä on se ongelma ja tähän prosessiin tämä käsitteillä oleva hallituksen esityskään samoin kuin se ympäristönsuojelulain esitys ei tuo mitään helpotusta

sen takia haluan todeta että tämä hallituksen täydentävä esitys joka nyt on tuotu on aika erikoinen koska se ei sisällä todellakaan mitään pykälämuutoksia vain perusteluihin ja sielläkin erittäin vajavaisia lisäyksiä ja heikkoa informaatiota ja sen takia näen että jos hallitus olisi viisas se vetäisi koko rakennelain nyt pois ja toisi tämän kuntauudistuksen kokonaispakettina tänne eduskuntaan jolloin voitaisiin arvioida niin valtionosuusjärjestelmäuudistusta kuin sote uudistusta ja kuntarakennetta yhdessä ja niitten perustuslainmukaisuutta

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että nyt esitettyä kannustinta voivat hyödyntää vain ne joilla on verovuonna tai kolmena seuraavana verovuonna riittävästi pääomatuloja

jos meillä on henkilö jolla olisi omaisuutta kertynyt mutta hänellä ei ole riittävästi pääomatuloja on esimerkiksi ansiotuloja niin hän ei pysty hyödyntämään tätä hallituksen esittämää kannustinta

hänen pitäisi ensin siis varmistaa että saa riittävästi tulevaisuudessa vuosittain pääomatuloja tai ainakin tässä kolmen vuoden periodilla ja vasta sen jälkeen voisi harkita onko tämä kannustin sellainen joka antaa kimmokkeen sijoittaa tämmöiseen listaamattomaan yritykseen

sinänsä kannatan hallituksen esityksiä jotka ovat matkan varrella selvästi parantuneet siitä mitä alkuperäiset lausuntoluonnokset ovat olleet

edustaja karille haluaisin todeta kun otitte esille tämän että keskusta on vaatinut pidempiä työuria että sen takia juuri omassa puheenvuorossani mainitsinkin että me nimenomaan pidämme emme pelkästään hyvänä vaan välttämättömänä että lähdemme nostamaan eläköitymisikää mutta tätä ei voi tehdä kategorisesti niin että kaikilta nostetaan

tämän sipilän lakialoitteen hyväksyminen on jopa välttämätön jotta saataisiin rahavirrat liikkeelle

nyt meillä on tässä käsittelyssä keskeinen turvallisuusviranomainen poliisi

kun sisäministeriötä kuultiin asiantuntijakuulemisessa niin he totesivat että ei heillä ole vielä tiedossa mitään keinoja joilla näitä eläköityviä poliiseja jotka tulevat kentältä vaikkapa järjestyspuolelta sijoitettaisiin

siis he tunnustivat että ei ole olemassa senioripolkuja ja tämä on se ongelma koska jos me ajattelemme että meillä on kuusikymppinen vaikka järjestyspuolella ollut poliisimies niin ei ole ollenkaan tarkoituksenmukaista että häntä aletaan muutamaksi vuodeksi kouluttaa aivan erilaista asiantuntemusta vaativaan vaikkapa tutkintatyöhön rikostutkintaan tai esimiestyöhön

tämä on se ongelma

arvoisa puhemies

meillä on juuri ihan tuore esimerkki siitä toisesta ääripäästä jossa suomessa oli käytössä yksi vaalipiiri eli euroopan parlamentin vaaleista ja tulokset eivät ainakaan demokratian ja äänestysaktiivisuuden kannalta ole kovin rohkaisevia

nyt me olemme käsittelemässä hallituksen esitystä jossa ollaan perustuslakia muuttamassa niin että se mahdollistaa jatkossa enemmistöhallituksen vaikkapa hyvinkin pienellä eduskunnan enemmistöllä vähentämään entisestään vaalipiirejä ja meillä tästä on valitettava esimerkki kuten täällä on keskustelussa tullut ilmi nykyisen istuvan hallituksen toiminnasta jossa hallituspuolueitten äänin runnottiin läpi itä suomen vaalipiiriuudistus jossa kaikki itä suomen maakunnat ja ne alueet joita tämä koski vastustivat yksimielisesti tällaista muutosta

arvoisa puhemies

kuten tämä debattikeskustelukin on osoittanut niin ei tälle uudistukselle todellakaan yksimielisyyttä ole edes hallituspuolueitten riveissä ja kuten täällä on käytetty puheenvuorojakin niin erityisesti ne joita tämä koskettaa jotka tulevat itä suomesta vastustavat tätä hallituksen esitystä jossa itä suomen neljä vaalipiiriä yhdistetään niin että jäljelle jää kaksi vaalipiiriä

arvoisa puhemies

moni varmasti ajattelee että eikö nyt ole vihdoin aika ratifioida sopimus kun se on näinkin pitkään täällä meillä ollut sinänsä allekirjoitettuna mutta ei kuitenkaan täytäntöönpantuna suomen lainsäädännön osalta

keskustan perustuslakivaliokunnan jäsenet teimme vastalauseen ja esitämme että tämä tulee hylätä toisessa käsittelyssä ja keskeiset syyt kantaamme ovat itse tämä prosessi ja alueellisen edustavuuden murentaminen

kun täällä on käyty keskustelua siitä että pienet vaalipiirit jotenkin olisivat ongelma demokratian kannalta niin monesti unohtuu se että meillä voisi sanoa kansainvälisesti on monia erittäin demokraattisena pidettyjä valtioita joissa on toisenlainen vaalisysteemi mutta siellä saattaa olla vaalipiirejä kuten esimerkiksi isossa britanniassa yhtä monta kuin on valittavia edustajia

tälle kuitenkin on ollut ja on edelleen olemassa mielestäni selkeät perusteet että sopimusta ei ole täällä suomessa pantu täytäntöön eduskunta ei ole sitä ratifioinut

poliittisen järjestelmämme kannalta on erittäin vaarallista jos kukin hallitus yksinkertaisella enemmistöllä lähtee muokkaamaan vaalipiirejä haluamaansa suuntaan

keskeisenä ongelmanahan on nähty se että ei ole ratkaistu kestävällä tavalla sitä kysymystä ketkä ovat sopimuksen tarkoittamia alkuperäiskansan jäseniä ketkä ovat tämän oikeudellisen sopimuksen subjekteja

arvoisa puhemies

on tietenkin kiistatonta että yhteisöveron lasku tuo suomelle verokilpailukykyä

siellä toki systeemi on sentyyppinen että voittaja kerää siitä vaalipiiristä kaikki äänet mutta siellä maksimaalisesti toteutuu alueellinen edustavuus toisin kuin meillä

on hämmästyttävää että eräskin edustaja kahdessa puheessa kirkkain silmin väitti että kun heidän kunnassaan työntekijällä on epäselvyyttä siitä mitkä ovat työtehtävät tai organisaatio niin tämä johtuisi keskustan aloittamasta paras hankkeesta

mutta toivottavasti tässä verokeskustelussa ei unohdu se että yksikään yritys tai yrittäjä ei työllistä yhtään työntekijää lisää sen takia että se maksaa vähemmän veroja

emme kuitenkaan yleensä ole tottuneet että länsimaisissa demokratioissa kulloinkin istuva hallitus lähtee vaalipiirejä muokkailemaan niin että ne olisivat tulevien vaalien kannalta omasta näkökulmasta parhaita mahdollisia

yritykset työllistävät ja investoivat vain siinä tilanteessa että tuotteet ja palvelut käyvät kaupaksi ja yhtiöillä on tilauskantaa ja sen takia on kysymys viime kädessä kustannuskilpailukyvystäkin

sen takia minusta tämä koko marssijärjestys on siinä mielessä väärä että ensinnä tulisi ratkaista kestävällä tavalla saamelaiskäräjälaki siihen liittyvät erilaiset ongelmat ja saamelaismääritelmä niin että se hyväksytään laajasti ja voidaan lähteä siitä että kukaan sellainen joka täyttää objektiiviset kriteerit saamelaisuuden kriteerit identifioi itsensä saamelaiseksi ei tulisi hylättyä vaalirekisteristä vaan pääsisi siihen mukaan

kyllä voisin suositella että hallituksen olisi ollut järkevämpää jatkaa paras hankkeen viitoittamalla tiellä eikä käynnistää ollenkaan tällaista kuntauudistusta

tämä perustuslakivaliokunnan suppea mietintökin kertoi sen että kuten tuossa debatissa totesin vaikeisiin kysymyksiin ei otettu kantaa mutta hallituksen vaalipiirien yhdistämisvimma ei näytä jäävän tähän

jos arvoisa valtiovarainministeri olisi ollut paikalla olisinkin kysynyt häneltä kumpaa hän pitää tärkeämpänä työllisyyden ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta

hallitusohjelmassa todetaan seuraavaa

arvoisa puhemies

näitä infrakustannuksia ei tule rahoittaa vanhasen ykkösen eikä vanhasen kakkosen mukaisesti vaan tulevaisuudessa sipilän ykkösen mukaisesti

arvoisa puhemies

en pidä tätä kyllä ollenkaan järkevänä eikä minusta se ole se ainoa tavoite tässä demokraattisessa järjestelmässä että silloin on kaikki hyvin kun meillä on vaalipiirejä mahdollisimman vähän ja äänikynnys on matala

hallitus toteuttaa kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne

kysymys on mielestäni olennainen ja itse pitäisin kyllä sitä tärkeimpänä että meidän yrityksillä tänä päivänä olisi mahdollisuus työllistää jos he pystyisivät tekemään kauppaa

on selvää että jos me vähennämme vaalipiirejä niin suhteellisuus siellä tapahtuu tietenkin paremmin pienemmällä prosentilla pienemmätkin puolueet saavat edustajan siltä alueelta mutta silloin unohtuu monesti se että onhan silläkin merkitystä minkä verran niitä ääniä absoluuttisesti saadaan

edustaja lindtman historiassa sosialidemokraattista puoluetta on totuttu pitämään puolueena joka myös on huolissaan suomalaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta

asiantuntijakuulemisessa perustuslakivaliokunnassa tuli ilmi että oikeastaan ainoa syy on saamelaiskäräjien toive kaventaa saamelaismääritelmää ja tuoda niin sanottu ryhmähyväksyntä osaksi lainsäädäntöä

ministeri virkkunen ja edustaja kalliorinne ihmettelivät eilen miten keskusta on ottanut tilastokeskuksen kartan vakavasti ja yhdistänyt sen tähän kuntauudistukseen

nyt te olette tuomassa tänne hallituspuolueena koko hallitus on tuomassa tänne siinä mukana myös sosialidemokraatit sellaista valtionosuusuudistusta joka on erittäin voimakkaalla tavalla eriarvoistamassa suomalaiset sen mukaan missä sattuu asumaan

herää kysymys mihin tarvitaan enää parlamentaarista työryhmää kun hallituspuolueet ovat sitoutuneet edellä esitettyyn muutokseen

viime hallituskaudella päätettiin esittää muutosta joka perustui tällaiseen tasauspaikkajärjestelmään

jos hallitusohjelmassa todetaan yksiselitteisesti että peruskunnat tulevat koostumaan työssäkäyntialueista ja kuntauudistuksesta kertovilla ministeriön internetsivuilla esitetään tämä kartta josta ilmenevät nämä työssäkäyntialueet on mielestäni täysin loogista että ulkopuoliselle ainakin tulee käsitys että asiat liittyisivät jotenkin toisiinsa

nythän tämä on pyritty ratkaisemaan sillä että oikeusministeriö ja saamelaiskäräjät ovat tehneet tämän selityksen ja olen siitä tyytyväinen että arvoisa oikeusministeri myös täällä puheessaan tunnusti että tällä ei ole oikeudellista sitovuutta

oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon oli tämän jälkeen myös henkilöllä joka todistettavasti polveutuu suomen alueen alkuperäisistä saamelaisista joita tuolloin kutsuttiin lappalaisiksi

jos me ajattelemme vaikkapa viime eduskuntavaaleja niin jos meillä olisi ollut voimassa tämä tasauspaikkajärjestelmä niin kristillisten edustaja olisi vaihtunut satakunnasta lappiin ja lapista olisi mennyt läpi sellainen kristillisdemokraattien edustaja joka sai noin viisisataa ääntä ja se satakuntalainen olisi tippunut joka sai useamman tuhat ääntä

onneksi meillä on perustuslaki joka vaatii kahden kolmasosan enemmistön tällaisille muutoksille ja turvaa ettei enemmistöhallitus lähde enempää vääryyksiä runnomaan läpi

kun tätä lain voisi sanoa julkista keskustelua on seurannut niin täytyy todeta että jokaisella on varmasti oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta ei omiin faktoihin

kun tiedän että olette myös kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja niin oletteko te siinäkään roolissa huolissanne tästä kuntakentän eriarvoistumisesta

ymmärrän suomalaisten huolen

ja siinä mielessä kun sillä ei ole oikeudellista sitovuutta niin tällaisen selityksen varaan ei eduskunta pysty rakentamaan kestävästi tämän ratifiointiprosessin hyväksymistä täällä eduskunnassa

mutta valitettavasti nyt se huoli ja se tieto jota on levitetty että tässä oltaisiin siirtämässä nyt suomalaisen luonto tai maat tuottovaatimuksen alle tai yhtiöitettäisiin niitä ei pidä ollenkaan paikkaansa jos tätä lakia on lukenut

kun täällä keskustelussa on otettu esille myös se että tämän jälkeen piilevin äänikynnys suurin jää lappiin niin haluan ottaa ihan esille tämän että jos vaikka lapin ja oulun vaalipiirit yhdistettäisiin niin olisihan se tilanne aika mahdoton

kaiken kaikkiaan haluan todeta sen että kun muutetaan perustuslakia tai vaalipiirijakoa niin tällaiset muutokset pitäisi tehdä mahdollisimman suurella enemmistöllä mielellään lähes yksimielisesti vaikka se onkin vaikeaa jotta nämä muutokset olisivat kestäviä

pitäisi varmuudella tietää mitä se tulee merkitsemään tai minkälaisia vaatimuksia voidaan esittää sitten ilo järjestölle ja minkälaisia seuraamuksia ja vaatimuksia sieltä voi seurata taas suomen valtiolle

mutta sitten tulen puheeni pääpointtiin eli siihen että kuntaministeri virkkunen totesi eilen puheessaan että jos kuntaliitosten pohjalta ei voida muodostaa nykyistä elinvoimaisempia kuntia voidaan tukeutua myös niin sanottuun vastuukuntamalliin jotta voidaan palvelut kuitenkin järjestää

sellaiset muutokset jotka mahdollistavat sen että tulevien suhdanteiden mukaan sen mukaan miten vaalit menevät lähdetään muuttamaan sitten vaalipiirijakoa ovat kyllä mielestäni perustuslain kannaltakin erittäin ongelmallisia

kieliperusteella merkityistä henkilöistä suuri enemmistö asuukin muualla kuin niin sanotulla saamelaisten kotiseutualueella pääasiassa etelän suurissa kaupungeissa ja vain pieni osa tällaisista henkilöistä osaa omankaan ilmoituksen mukaan saamea

tämä on yhtä lailla kuin tänä päivänä ja asiantuntijakuulemisessa on tullut esille että metsähallitus jos joku on hoitanut tämän asian kunniallisesti

sitten on olemassa alkuperäiskansan jäseniä jotka ovat päässeet tähän vaaliluetteloon ja heillä monella on hyvin erilainen käsitys siitä mitä tämä ilo sopimus tarkoittaa

nyt lakia on hallituksen esityksessä pyritty muuttamaan kuitenkin siten että saamelaiskäräjien johdolle annettaisiin oikeus kieltää saamelaisuus henkilöiltä jotka haluavat hakeutua luetteloon lappalaisperusteella

huoli on alueellisesta edustavuudesta siitä että kullakin alueella ja maakunnalla on oikeus saada omat edustajansa tänne suomen parlamenttiin

on tärkeää että olisi aivan yksiselitteinen kuva siitä mitä tämä tulee tarkoittamaan

mitä lisäarvoa vastuukuntamalli toisi verrattuna kuntien väliseen yhteistyöhön ja miten vastuukuntamalli voi olla demokraattisempi kuin kuntien väliseen yhteistyöhön perustuva malli

usein unohtuu että meillä demokraattisissa maissa on aika monessa käytössä enemmistövaaliperiaate ja tällöinhän vaalipiirejä on yhtä paljon kuin valittavia parlamentaarikkoja kulloiseenkin parlamenttiin

on paljon pelkoja